en minä kysynyt mitä tanska ja ruotsi aikovat tehdä

tämä merkitsi samanaikaisesti sitä että suomi jonkin verran kiristi omaa verotustaan ja osa niistä kansanedustajista jotka tänään ovat puhuneet lain korjaamisesta äänesti tämän kireämmän ratkaisun puolesta

minä kysyin aikooko suomen hallitus asettaa kynnyskysymystä kun te itse sanotte että on niin paljon tärkeitä kysymyksiä

niin rakennustyönantajat kuin rakennustyöntekijät ovat lähestyneet eduskuntaa ja verojaostoa ja pyytäneet että tehdään korjauksia lakiin

kaikki tämä johtuu siitä että he eivät oikein ole paneutuneet asiaan

on väitetty että euro heikkenisi

me olemme tehneet korjauksia meillä on laki joka on toimiva mutta siihen liittyy kaksi epäkohtaa

toinen on se että valvontaan ei ole varattu riittävästi resursseja ja sitten toinen epäkohta on se että nämä määräykset ovat niin monimutkaisia

kyllä pitäisi tutkia selkeästi ja vakavasti muita vaihtoehtoja ja antaa tehdä velkajärjestely

arvoisa puhemies

minä olen aivan varma että hyvä jos kaksi kolme kansanedustajaa tietää miten menetellä jos halutaan palkata esimerkiksi virolainen rakennustyöntekijä

mutta huolehdimme siitä ettei koko pankkijärjestelmä romahda ja se voidaan sitten tehdä rahalla joka tulee taatusti selvästi edullisemmaksi veronmaksajille kuin tämä järjestelmä

jos valtio antaisi selkeät ohjeet nämä eivät kiertäisi niin paljon kuin kiertävät tänä päivänä

kysymykseni kuuluu

aikooko hallitus ottaa tämän asian vakavasti ja antaa selkeät ohjeet niin että jokainen työnantaja tietää mitä seuraa jos hän rikkoo näitä määräyksiä ja miten hänen tulee toimia

ei ole pakko kysyä

herra puhemies

totta kai pitäisi toimia niin että lainsäädäntöä muutettaisiin niin että nämä jotka veron takia asuvat ruotsissa ja veron takia eivät suomeen muuttuu

mutta tyydytyksellä totesin että ministeri väyrynen otti tämän kansainvälisen pörssiveron esille ja herää kyllä kysymys miksi me emme voisi olla ensimmäinen maa joka ottaa tämän käyttöön pienen pienellä verolla jolla ei varmastikaan olisi sitä vaikutusta mitä jotkut sanovat että se veisi pörssin ulkomaille

arvoisa herra puhemies

siihen on ollut kyllä monta monta esitystä ja se esitys olisi sellainen että me ainoastaan lähdeverottaisimme eikä mitään muuta aivan niin kuin ruotsi kohteli omia paluumuuttajiaan

on mielestäni järjetöntä antaa sellaisia määräyksiä joita ei välttämättä tarvitse noudattaa vaan ovat vapaaehtoisia

kyllä minä ihmettelen että on sellaisia moraalittomia henkilöitä jotka tällaista sallivat omassa tarhassaan mutta tällaista on aina ollut ja valitettavasti tulee myöskin aina esiintymään

arvoisa herra puhemies

tarkoitan nyt tätä ennakkoilmoitusta

mutta pääministeri vanhanen te ette antanut selkeää vastausta ed

mutta olen aivan vakuuttunut siitä että tämä tilanne parantaa pitkässä juoksussa tilannetta tarhoissa

minua kyllä vaivaa se että välillä te tiedätte erittäin paljon ja välillä te ette tiedä yhtään mitään

lähdevero eikä muuta

jos ennakkoilmoitus tulee pakolliseksi niin silloin jokaisen ehdokkaan tulee antaa selvitys siitä mikä on rahoitussuunnitelma levitteen viettelevitte terminä se kaikki mikä on kampanjan rahasumma ja miten aion sitä rahoittaa

jos meillä olisi samanlainen käytäntö niin silloin he ilmeisesti palaisivat

pidän erittäin pahana että yleistetään

miksi me emme voisi liittyä niitten muitten maitten joukkoon jotka jo ovat tutkineet ja todenneet että tämmöinen tobinin vero olisi syytä ottaa käyttöön

mutta nyt on uusi verosopimus tehty on allekirjoitettu ja niin kuin sanoin tämä uusi verosopimus on vielä pahempi paluumuuttajien kannalta kuin edellinen oli mutta tämän kaikki pohjoismaat tanska norja ruotsi ja suomi ovat allekirjoittaneet ja kun tätä asiaa käsiteltiin verojaostossa annettiin selkeästi ymmärtää että muutos lähti tanskasta ei ruotsista eikä suomesta

kun te viittaatte siihen tammikuun ensimmäiseen lisätalousarvioon niin erittäin paljon on tapahtunut sen jälkeen mutta hallitus ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin

minäkin olen satunnaisesti käynyt kymmenissä tarhoissa enkä ole missään nähnyt mitään vastaavaa

minä kysyn ministeriltä

arvoisa herra puhemies

kun te nyt paneudutte tähän asiaan niin olisi erittäin tärkeää että tulisi myöskin meidän kaikkien tietoon minkälainen on se todellinen tilanne tarhoissa ettei jää sellaista kuvaa että kaikissa tarhoissa vallitsee tämmöisiä epäkohtia

tänään tuli tieto amerikasta jokainen ymmärtää että amerikan talous vaikuttaa meihin budjettialijäämä on suurempi kuin aikaisemmin kasvaa koko ajan kauppataseen vaje kasvaa koko ajan eli siellä menee odotettua huonommin

arvoisa herra puhemies

toivon ettei tästä tulisi mikään kieliriitakysymys

kyllä tämä hallituksen esitys on hyvä ja on aivan oikein että enemmistökieli määräytyy väestön kielisuhteiden mukaan

siis selkeät tiedot siitä kuinka monta prosenttia tarhoista täyttää asiallisesti ne kriteerit

mitä tulee rakennusalan harmaaseen talouteen niin kaikkein tehokkaimpia ovat tämmöiset perinteiset valvontaiskut missä poliisi työsuojeluviranomainen ja verottaja ovat mukana

tuohon alkuperäiseen kysymykseen kuului myöskin kelamaksun poisto

minä en tiedä muuta vaihtoehtoa kuin että neuvoteltaisiin uudesta verosopimuksesta joka lähtisi siitä että maat ainoastaan lähdeverottavat

mitään muuta ei voi edes ajatella vaikkakin niin kuin ed

se alentaa työkustannuksia ja suurin hyötyjä oli kunnat

minun mielestäni on äärettömän tärkeää että toisitte eduskunnalle selkeästi ne toimenpiteet mihin te aiotte ryhtyä tämän vakavan ja vaikean tilanteen takia

mitä sitten tulee sijoituksiin niin kyllä minä pidän aika pahana tai en pidä pahana mutta olen pahoillani siitä että edellisellä kaudella ei hyväksytty hallintarekisterin osittaista avaamista joka olisi tarkoittanut sitä että suomalainen ei voi piiloutua hallintarekisteriin

mutta ei meidän kannata myöskään liikaa korostaa tai edes puhua siitä että ruotsinkieliset pääsisivät helpommin yliopistoihin

kyllä varmasti me jokainen olemme sitä mieltä että opettajia ei pitäisi lomauttaa ja oppilaille pitäisi antaa sellaista opetusta mitä laki edellyttää

kun on ruvettu parantamaan suomalaisen yrityksen kilpailukykyä ja yksi keino oli siis tämä kelamaksun poisto mitkä ovat ne seuraavat toimenpiteet mihin te aiotte ryhtyä jotta kilpailukyky edelleen paranisi ja löytyisi suomalaisille työmiehille työtä

on tietenkin selvä että täytyy olla tiedekuntia mihin molempien kieliryhmien opiskelijat pääsevät jotta me voimme palvella kansalaisia molemmilla kielillä

pakkanen totesi että paperiversion lähettäjällä on seitsemän päivää aikaa

ja kysymykseni kuuluu

arhinmäki totesi että on vain kaksi vaihtoehtoa

ei hänellä ole seitsemää päivää aikaa hänellä on käytännössä viisi päivää aikaa koska paperin pitää olla perillä seitsemäntenä päivänä

opetusryhmään puuttuminen tai sitten lisää rahaa kunnille

mutta hyvä jos tänä päivänä ollaan sitä mieltä että pitäisi avata

mutta kyselytunnilla voi myöskin kommentoida vastauksia ja kysymyksiä ja totean että onhan niitä muitakin vaihtoehtoja

minusta olisi paikallaan että vielä tällä kaudella tekisimme lakialoitteen siitä kun näyttää siltä että olemme asiasta aika yksimielisiä

se on aivan päivänselvä asia

sitten on myöskin muistettava että useimpiin tiedekuntiin voi pyrkiä niin suomenkielinen kuin ruotsinkielinen

on mahdollista korottaa veroprosenttia kunnissa jottei tarvitse lomauttaa opettajia

opetuskieli on joko ruotsi tai suomi ja jos on esimerkiksi ruotsinkielinen tiedekunta ja suomenkielinen on sinne päässyt niin hän saa jopa tenteissä vastata suomen kielellä

arvoisa herra puhemies

tästä eduskunta äänesti ei siitä nyt niin hirveän monta kuukautta ole

arvoisa herra puhemies

on mahdollista myöskin vähentää muita menoja jotta näitä kaikkein tärkeimpiä palveluja voidaan ylläpitää

näin tämä yhteiskunta toimii hyvin kieliryhmien kesken

minusta myöskin vastuullisen oppositiopuolueen kuten kristillisdemokraattisen ryhmän meidän kaikkien pitää miettiä missä maailmassa eletään nyt ja minkälainen on teille vaisuus edustaja jääskeläinen iso tulevaisuus

kannattaa kyllä silloin kun asia on esillä ja tehdään se lopullinen päätös miettiä mitä se päätös itse asiassa tuo mukanaan

ei pidä lietsoa ja antaa sellaista kuvaa että ruotsinkielisillä olisi oma tiedekunta mihin hyvin helpolla pääsee

yksi mahdollisuus on ottaa käyttöön ylimääräinen huoltajavähennys verotuksessa niille pientuloisille perheille joilla on pieniä lapsia

useimpiin pääsee niin suomen kuin ruotsinkielinen eli se jolla on eniten pisteitä ja saa vastata tenttikysymyksiin omalla äidinkielellään

arvoisa herra puhemies

en minä halua olla mikään ilonpilaaja mutta ottaen huomioon mitä asiantuntijat tästä ovat lausuneet niin kyllä ne suuret toiveet mitä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille jäävät ilmeisesti toteuttamatta

se edistäisi ja kannustaisi työhön ja se myöskin vahvistaisi perheen asemaa

jari koskinen aikaisemmin totesi asiantuntijat ovat katsoneet että tämä ei ole riittävän houkutteleva

miksi ei ole tätä otettu käyttöön ja aiotaanko ottaa käyttöön

miksi ei ole otettu ja aiotaanko ottaa

no tämän lain voimaantulo edellyttää myöskin että euroopan unioni tämän hyväksyy ja ainakin minä ymmärsin virkamiehen ei asiantuntijan vaan virkamiehen lausunnoista että ehtii aika paljon lunta tulla ja lunta sulaa ennen kuin tämä hyväksytään euroopan unionissa

ilahduimme kun kokoomus pani tämän lapsilisän indeksiin sitomisen kynnyskysymykseksi

arvoisa herra puhemies

ministeri cronberg te lupasitte äsken aika paljon

se oli meidän kynnyskysymyksemme

tällä hetkellä on kuitenkin henkilöitä joiden tarpeita ei tyydytetä sen takia ettei ole rahaa ja te sanotte täällä että tarve tyydytetään

se on aivan sama kuka sen hoiti mutta ei voinut olla hoitamatta kun se oli meidän kynnyskysymyksemme

nyt te joudutte vastaamaan siitä

mietintö on yksimielinen

meillä on työttömiä jotka eivät ole päässeet koulutukseen joille ei ole tukityöllisyyttä järjestetty ja te sanotte että tarve tyydytetään

kaikki ovat sitä mieltä että laki hyväksyttäisiin mutta mitään suuria odotuksia ja toiveita tai liian suuria odotuksia ja toiveita ei pidä kuitenkaan asettaa

zyskowicz ja kokoomus tulivat kristillisdemokraattien kynnyskysymyksen kannalle ja luopuivat omastaan koska se on lapsiperheille paljon tärkeämpi

hallituksen esitys on lähinnä fiskaalinen mutta kyllä sillä on myöskin sosiaalipoliittisia vaikutuksia

hallituksen esityksen mukaan alkoholinkulutus laskee suomessa kun nyt korotetaan

se tarpeiden tyydyttäminen edellyttää että on riittävästi rahaa ja sitä ei ole

sitten toinen asia

viime viikolla käsittelimme energiaveron palautusta viljelijöille

minä nyt oletan kun te eduskunnan edessä olette näin sanonut että te huolehditte myöskin siitä että tämä teidän lupauksenne toteutuu

minä vähän ihmettelen että kun on niin paljon hyviä esityksiä tullut puheenvuoroissa esille niin minkä takia ei näitä esityksiä sitten tehdä niin että eduskunta pääsisi niitä käsittelemään

toinen on saatavuus ja toinen on hinta

jos me rajoitamme saatavuutta niin kyllä kulutus laskee mutta onko se viisasta ja minkälaista saatavuutta vähennetään

nyt on maltillinen korotus joka varmasti tuo lisärahaa valtion kassaan ja vähentää myöskin kulutusta

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

varsin usein on tässä salissa hallituksen taholta esitetty että valtion ei pidä sekaantua pörssiyhtiön toimintaan

ministeri häkämies sanoi että finnair on suurissa vaikeuksissa ja pyysi hyviä ideoita meiltä mikä tarkoittaa sitä että hän sekaantuisi kyllä kovin mielellään jos hyviä ideoita tulee hän sekaantuu toimintaan

pääministeri vanhanen te olette välillä sanonut että välillisiä veroja pitää korottaa

kun te kysyitte meiltä ideoita hyviä ajatuksia

arvoisa herra puhemies

sitten te tänä päivänä kahteen kertaan olette puhunut vauraista mikä tarkoittaa sitä että tulee varallisuusvero

ihmettelen suuresti ettei hallitus ole kuullut niitä hätähuutoja mitä on tullut elinkeinoelämältä ja yrittäjiltä niin kuin on myöskin tullut vanhustenhoitopuolelta

pienituloinenhan voi olla rikas ja rikas vie pienituloinen voi olla vauras rikas ja rikas voi olla pienituloinen ja päinvastoin

kyllä kansa on enemmän huolestunut siitä että kansanedustaja saattaa mennä eläkkeelle alle nelikymppisenä

pitkin maakuntaa ja pitkin maata juostaan kyllä ja kerrotaan että esimerkiksi carry back järjestelmä pitää saada voimaan mutta silloin kun eduskunnassa äänestetään niin äänestetään sitä vastaan

siis ne ovat kaksi eri asiaa

kyllä valvonta on äärettömän tärkeä silloin kun kysymyksessä on rahaliikkeitä

kun te puhutte näin minulle jää sellainen käsitys että varallisuusvero palautetaan välillisiä veroja nostetaan ansiotuloveroja nostetaan kaikkein hyvätuloisimmilla

kun tässä on paljon viitattu kreikan tilanteeseen niin kyllä siellä on tapahtunut aivan uskomattomia asioita jos tutkimuksiin ja selvityksiin on luottamista

minä olin aivan varma että tämä tulee lisätalousarvioon sen verran paljon ministerit ovat siitä puhuneet

ja kysyn voin kyllä kommentoida mutta voin myöskin kysyä

ministeri häkämies oletteko te varma että tämä ruotsin päätös luopua bonusjärjestelmästä tulee yhtiölle kalliimmaksi

miten te perustelette toisenlaista ratkaisua ja omaa ratkaisuanne